englannistakin tässä juuri jopa yksi soitti ja sanoi miten te siellä harvaanasutussa maassa lontoossa on paljon enemmän asukkaita siellä ei ole kuin joku patonkikauppa kaksi tuntia aamulla auki että miten siellä on niin hirveä tarve olla yhden päivän kanssa auki

kun aika monen myymälän myyjän kanssa olen puhunut niin sanovat että vähän ajan päästä nämä vakituiset myyjätkin ovat osa aikaisia myyjiä tai pätkätyömyyjiä ja muuta sen semmoista

äskeiseen

se on kyllä harras toivomus varmasti mutta sanoisin näin että se on aika epätodennäköistä koska kauppias kuitenkin siellä järjestelee ja katselee tilanteen ja se ei siellä montaa ylimääräistä työntekijää pidä että ne ovat muutaman tunnin illassa tai ei sitäkään jos ei ole tarve

koska taloudessa on matalasuhdanne pitäisi hallituksen varautua nyt myös konkursseihin

viime laman aikana pankit ajoivat asiakasyrityksiään konkurssiin vaikka toinen vaihtoehto monta kertaa olisi ollut odottaa parempia aikoja

käytännössä se tarkoittaa että yrittäjän tai yrityksen ennen konkurssia hankittu varallisuus kuuluu konkurssipesälle mutta tämän jälkeen yrittäjä voi aloittaa vaikka uuden yrityksen ja konkurssin jälkeen hankittu varallisuus kuuluu henkilölle itselleen

henkilökohtaisen konkurssin avulla moni yrittäjä olisi pelastettu eikä heitä olisi pantu elinikäiseen kurimukseen mihin ovat joutuneet yleensä perheineen ja sukulaisineen monine vakavine seuraamuksineen

onko henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta harkittu oikeusministeriössä

se pelastaisi tämän matalasuhdanteen aikana monta yrittäjää ja antaisi myöhemmin ehkä mahdollisuuden jälleen onnistua